hallitus ansaitsee kiitoksen myös siitä että se on muuttanut esitystä järkevämmäksi niin että tuki maksetaan kaikille työnantajille jotka maksavat palkkaa äitiyspäivärahakauden aikana

täällä on kyselty sitä millä tavalla nyt sitten huolehditaan että nämä tavoitteet liikennevalvonnan säilyttämiseksi turvataan jatkossa

uotila mainitsi samoin kuin tähän samaa sukupuolta olevien adoptio oikeuteen

no ne turvataan aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin tavoitteet tällä hetkellä

nuo laskelmat perustuvat huolelliseen analyysiin ja taustaselvityksiin ja tavoitteiden toteuttamiselle asetettu seurantamittaristo antaa myös hyvän pohjan eduskunnalle ja valiokunnalle seurata näiden tavoitteiden toteutumista

ministeriöllä on käytössään välineenä tulosohjaus eli ensin eduskunta antaa elää omaa free sheenin kun ei

pidänkin harmillisena sitä että ehdokas ja puoluekohtaiset kampanjakatot jäivät pois hallituksen esityksestä vaikka kaikkien puolueiden yhteisessä työryhmässä tähän päädyttiin

mielestäni tämän lainmuutoksen mitä nyt ollaan ajamassa tulisi kyllä koskea myös esimerkiksi niitä naisparien lapsia jotka toinen kumppani on adoptoinut jos lapsen biologinen isä haluaisikin selvityttää isyytensä ja myös sen tunnustaa

kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että hallitus kuunteli herkällä korvalla kansalaisia luopumalla epäoikeudenmukaisesti kohdistuvasta sunnuntailisien leikkaamisesta

olisi myös toivottavaa että jos esityksen takana on tuottavuusohjelma mitä useat hallituspuolueidenkin edustajat ovat täällä väittäneet niin se myös reilusti kerrottaisiin

omat tavoitteensa ministeriölle joka sitten tulosohjauksen kautta ohjaa poliisihallitusta ja edellyttää että esimerkiksi liikenteenvalvontaan tulee kohdentaa tietyt resurssit ja tietyt henkilötyövuodet

tämä uudistushan olisi iskenyt erityisesti naisvaltaisille matalapalkka aloille

laukkanen totesi että suomen lainsäädäntö olisi nyt eun tiukimpia niin ainakaan näiden kampanjakattojen suhteen se ei pidä paikkansa

miksi ihmeessä sitä ei rohjeta

kyllä varmasti myös näissä tapauksissa lapsella on yhtäläinen kaipuu niihin biologisiin juuriinsa ja kaipuu tietää se oma biologinen isä

nimittäin suurimmassa osassa läntisiä maita säädellään paljon tiukemmin kampanjahintoja ja myös esiintyy jopa kieltoja ehdokkaiden ottaa vaalitukea vastaan esimerkiksi yrityksiltä

arvoisa puhemies

niin tärkeää kuin isyyden sosiaalinen ulottuvuus onkin todellakin elämästä tiedämme ja kokemuksesta tiedämme että lapselle on tärkeää myös tietää nämä omat biologiset juurensa

mietinnössä on todellakin aivan rehellisesti mielestäni kerrottu nämä ongelmat jotka tähän liittyvät mutta se oikea johtopäätös puuttuu eli se että tämä esitys on hylättävä

arvoisa herra puhemies

odotan tätä yllytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen oikeutuksen ensimmäinen käsitteluun sanoa ääneen

näin tämä toimii nytkin kaiken resurssiohjauksen kohdalla ja se tulee toimimaan jatkossa samalla tavalla

ilman muuta vasemmistoliitolla on oikeus tätä olla vastustamassa ja yhdessä tulemme tätä lakia vastaan äänestämään sitten toisessa käsittelyssä

tiukempia lainsäädäntöjä tässä suhteessa on esimerkiksi britanniassa ranskassa ja saksassa ja todellakin jos vaalikampanjahinnat laskevat silloin useammalla on mahdollisuus lähteä ehdokkaaksi

sen vuoksi olisi todellakin tärkeää että tätä lapsen oikeutta nimenomaan biologiseen isään ja samalla biologisten isien oikeuksia vahvistettaisiin

mutta edelleenkin olen sitä mieltä että siinä vaiheessa kun tätä lakia ensimmäistä kertaa säädettiin siihen oli silloin hyvät perustelut vaikka en itse ollut sitä säätämässä silloin eduskunnassa

vaikka meillä miten paljon hallintoa säilytettäisiin tai sitä jopa paisutettaisiin ei se niitä resursseja siihen varsinaiseen kenttätoimintaan turvaa

arvoisa herra puhemies

meillähän on tällä hetkellä työryhmä joka työskentelee puolustusministeriön johdolla ja jossa myös sisäministeriö on erittäin hyvin edustettuna ja jossa nimenomaan näihin tietoverkkoihin liittyvää verkkotiedustelua ja verkkovalvontaa selvitetään ja tarpeita siinä

rehulan tuskaa ymmärrän hyvin koska ilmeisesti hallituksen taholta on paimennettu niin että tämä vain pitää viedä nyt nopeasti läpi

tästä syystä on ensisijaisen tärkeää että hallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa pyrkii löytämään kokonaisratkaisun jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä

mutta kyllä tämä on häpeä koko eduskuntalaitokselle jos me teemme sellaista lainsäädäntöä joka ilmiselvästi on perustuslain vastaista ja jota ei asianmukaisesti käsitellä perustuslakivaliokunnassa niin kuin se kuuluisi käsitellä

ja tässä peräänkuulutan kyllä vastuuta meiltä kaikilta kaikilta poliittisilta puolueilta ja myös poliisin sisältä että ei pidä synnyttää nyt sellaista mielikuvaa että tässä oltaisiin heikentämässä poliisitoimintaa kun tässä ollaan se turvaamassa

minä puolestani olen pettynyt tähän valiokunnan enemmistön mietintöön ja ihmettelen kyllä näitä perusteita kun tiedämme sen että lähes kaikissa muissa läntisen euroopan maissa ruotsia ja suomea lukuun ottamatta tämä lainsäädäntö toimii

työntekijäpuolelta tarvitaan joustoa samoin työnantajaosapuolelta vaaditaan yhteiskuntavastuuta ja todellista halua luoda ja säilyttää työpaikat suomessa

arvoisa herra puhemies

suomen vahvuus on perinteisesti ollut hyvässä sisäisen turvallisuuden toimijoiden yhteistyössä ja tästähän malliesimerkkinä on poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen ptr yhteistyö

mutta sitten haluan vielä hallintovaliokunnan puheenjohtajalle vastata siihen että tässä todellakin tulee nyt tullille ihan uusia toimivaltuuksia jotka ilman muuta edellyttävät myös koulutusta

on mielestäni erittäin vastuutonta jos sellaista kuvaa annetaan ja sitä lietsotaan että nyt poliisitoimintaa ollaan vähentämässä kun sitä ollaan nimenomaan turvaamassa

kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä tukee valtioneuvoston tiedonantoa ja tulee äänestämään sen puolesta

näin varmistettaisiin riittävän tehokkaat taloudelliset vaikutukset kehyskaudella ja aikataulullisesti erityisesti poliisin toiminnanohjausjärjestelmän eli niin sanotun vitja hankkeen käyttöönoton kanssa samanaikaisesti

jos ajattelette niitä maita vaikkapa tanskaa ranskaa saksaa isoa britanniaa belgiaa hollantia niin mistä teillä on se tieto että siellä olisi raskaudenkeskeytysten saaminen vaikeutunut siitä huolimatta että näissä maissa on turvattu terveydenhuoltohenkilökunnalle omantunnonvapaus tässä kysymyksessä joka ei ole mikä tahansa eettinen kysymys vaan siinä on kysymys lääkärin ja hoitajan oikeudesta aivan keskeisimpään terveydenhuollon lähtökohtaan eli siihen että suojellaan elämää

mutta erityisesti huumerikostutkinnassa tehdään tällä hetkellä päällekkäistä työtä eri hallintojen alaisuudessa mikä käytännössä sitä yhteistyötä vaikeuttaa

mielestäni tämä keskustelu osoittaa että eduskunnassa on kyllä yllättävänkin vahva tuki tehdylle sote ratkaisulle

esimerkiksi tämä peitetoiminta ja valeostotoiminta joka tapahtuu tietoverkoissa keskusrikospoliisin päällikön päätöksellä mutta tullin itsenäisesti hoitamana on sellainen erittäin tärkeä alue

valtiovarainministeri totesi aivan oikein että tulokulman pakolaispolitiikassa ja euroopan siirtolaiskriisissä on oltava humanitäärinen

mielestäni hallitus on toiminut viisaasti siinä että nyt alkukaudesta pyritään tätä viemään määrätietoisesti maaliin ja toivon että tätä parlamentaarista sote ryhmää käytetään hyvin aktiivisesti tässä työskentelyssä jossa on todellakin monia monia avoimia kysymyksiä

kun nyt tullilta veronkanto on siirtymässä verohallintoon niin olisi kyllä oikea hetki siirtää tullin muut toiminnot sisäministeriön hallinnonalalle

sen vuoksi haluan arvoisa puhemies tässä esittää paheksuntani siitä että edustaja soukola kertoi yksityiskohtia luottamuksellisista virkatehtävistään poliisina

kun itse tulin sisäministeriksi niin kiinnitin kyllä siihen huomiota kun aloin tähän hallinnonalaan tutustumaan että kyllä poliisin hallinto on raskasta

kun ajatellaan sitä rikollisuutta jota yhä enemmän tapahtuu nimenomaan internetin kautta esimerkiksi näitten laittomien tavaroiden maahantuontia niin tässä suhteessa odotetaan että tämän lain avulla pystytään parantamaan tullin toimintaedellytyksiä ja toki se edellyttää koulutusta

onko se oikea humanitäärinen linja että kaikkein hädänalaisimpien kiintiöpakolaisten määrää hallitus aikoo vähentää jotta saadaan lisää tilaa turvapaikanhakijoille

sitten haluan edustaja semille kommentoida että jos liikkuvan poliisin hallinto olisi säilytetty niin meillä olisi nykyistä vähemmän resursseja siihen varsinaiseen liikennevalvontaan koska tuossa hallintorakenneuudistuksessa yhdistettiin vain ne hallinnot ei sitä varsinaista liikennevalvontaa joka edelleen säilyy

tämän esityksen ongelma on kuitenkin se että valmistelun painopiste on ilmiselvästi ollut aikuisten tasa arvotilastojen korjaamisessa eikä lähtökohtana ole ollut lapsen etu kaikissa tilanteissa

en kuitenkaan ihan ymmärrä ehdotusta tämän sote ratkaisun palauttamisesta

turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot eivät ratkaise siirtolaisongelmaa vaan päinvastoin voivat sitä pahentaa koska ne lisäävät laittoman maahantulon vetovoimaa ja samalla ruokkivat edelleen ihmissalakuljettajien järjestäytynyttä rikollisuutta

mutta toivon herra pääministeri että kommentoisitte hiukan enemmän tätä palvelulupausta joka tulee kyllä hyvin potilaan iholle

haluan vielä sen todeta että tämä lainsäädäntö on valmisteltu hyvässä yhteistyössä eri hallintokuntien välillä ja tämä on ollut sellainen lopputulos joka on sekä poliisin tullin että rajavartiolaitoksen näkökulmasta hyväksyttävä

isättömien lasten yksinhuoltajaperheissä tai kotiäitien kohdalla lakisääteinen vanhempainvapaa jää tämän muutoksen seurauksena epäoikeudenmukaisella tavalla kuukauden lyhyemmäksi kuin niissä perheissä joissa isä osallistuu vauvan hoitoon

olen myös käynyt paljon keskusteluja eri asiantuntijoiden kanssa ja muistutan eduskuntaa siitäkin että valtaosa poliisipäälliköistä kannattaa tätä

pyydänkin perussuomalaisia perehtymään tämän vaalikauden budjettikirjoihin joista voitte tarkistaa sen millä tavalla nuo määrärahat ovat kehittyneet

pidän kyllä hyvin onnettomana sitä jos suomen auttamisjärjestelmässä laittomia reittejä pitkin tulleet turvapaikanhakijat jotka usein ovat pystyneet maksamaan matkoistaan tuhansia euroja syrjäyttävät nämä kaikkein hädänalaisimmat kiintiöpakolaiset niin kuin hallitus on kaavaillut ja siinä mielessä pidän huonona että hallitus taipui tuohon komission ehdotukseen eilisessä

nimittäin tässä valtioneuvoston järjestämispäätöksellähän on tarkoitus määritellä lainsäädäntöä tarkentava sosiaali ja terveydenhuollon julkinen palvelulupaus jossa tämän kestävyysvajeongelman ratkaisemiseksi palvelulupauksen kattama toiminta on osin nykyistä palvelua rajatumpi

kuva kirsi tänne pyytää ketään ei kai vastustaneet olisivat halunneet yhdistää näitä vaalipiirejä suhteellisuusperiaatteen parantamiseksi niin miksi ihmeessä te ette tehneet sitä silloin kun olitte hallitusvallassa monta kautta peräjälkeen

isäkuukauden tavoitteena on hallituksen esityksen mukaan lisätä sukupuolten tasa arvoa työelämässä ja lasten hoitamisessa

se näkyy siitä eriävästä mielipiteestä jonka he kirjoittivat tähän esitykseen ja se perustuu siihen että liikennevalvontaan kohdistettua työmäärää henkilötyövuosia vähennettäisiin

tässä on tullut erittäin hyviä näkökulmia joita vien eteenpäin myös tuonne työ ja elinkeinoministeriön suuntaan jonka vastuulla muun muassa nämä valvontakysymykset ovat

arvoisa herra puhemies

ja tämä nyt on tietenkin kysymys mikä herättää huolta ja kysymyksiä siitä millä tavalla palveluja aiotaan priorisoida vaikuttaako tämä esimerkiksi nykyisiin hoitotakuuaikoihin ja ennen kaikkea ajattelen että nyt tässä tulevassa päätöksenteossa jonka perustelut kyllä ymmärrän vaaditaan vahvaa eettistä arvopohjaa jotta kaikki väestöryhmät olisivat iästä tuottavuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta yhdenvertaisessa asemassa jotta rajausta ja priorisointia ei tehtäisi epäeettisin perustein

mielestäni perhevapaita säädettäessä kuitenkin kaikkein tärkeimpänä tavoitteena tulisi pitää lapsen etua erilaisissa perheissä ja perhevapaita säädettäessä tulee kunnioittaa sitä että perheiden tilanteet vaihtelevat

mutta olen sitä mieltä että poliisimäärää ei tästä pysty turvallisuudesta tinkimättä laskemaan tulevinakaan vuosina

arvioinnin ensimmäisen vaiheen tuloksena esitetään nyt rajavartiolaitoksen hallintolain ja rajavartiolaitoksen henkilötietolain muuttamista

täällä puhuttiin työnantajan kohdalla siitä pääsisikö työnantaja ikään kuin koira veräjästä jos hän syyllistyy toisen kerran tähän rikkomukseen

lisäksi suuri joukko lapsia elää yksinhuoltajaäidin hoitamana sellaisessa tilanteessa jossa isä ei käytännössä osallistu lapsen hoitamiseen

olen taas ylittänyt aikani

selvennän vielä että seuraamusmaksu jätetään siinä tapauksessa määräämättä jos epäillään samasta teosta tätä työnantajaa esitutkinnassa syyteharkinnassa tai tuomiostuimessa vireillä olevassa rikosasiassa ja sille joka on siitä samasta teosta tuomittu lainvoimaisesti rangaistukseen

lisäksi isällä ei ole edes oikeutta vanhempainrahaan tai isäkuukauteen jos hän asuu äidistä ja lapsista erillään

mutta se täytyy todeta että suomalainen poliisi toimii tehokkaasti koska taas nuo toiminnalliset vertailuluvut poliisin toiminnan tasosta kyllä pärjäävät hyvin kansainvälisessä vertailussa

rajavartijan peruskurssin opiskelijan opintososiaalisten etuuksien muuttaminen rajavartiolaitoksen virkamiehen toiseen tehtävään siirtämistä koskevan säännöksen tarkentaminen ja rajavartiolaitoksen lupa ja valvonta asioiden rekisterin jakaminen kahdeksi eri rekisteriksi

hallituksen esityksen toteutuessa myös yksinhuoltajaisät ovat yksinhuoltajaäitejä paremmassa asemassa sillä yksinhuoltajaisän vanhem painvapaa tulee olemaan kuukauden pidempi kuin aivan vastaavassa elämäntilanteessa olevan äidin

arvoisa herra puhemies

tuottavuusohjelman ongelma on se että siinä tuottavuus tosiasiallisesti mitataan henkilöstömäärän vähentämisenä

kyllä edelleenkin näihin hankintapelisääntöihin huomion kiinnittäminen ja niiden selkeyttäminen ja järkevöittäminen on aivan ensiarvoisen tärkeää ja nimenomaan asian katsominen asiakkaan tai potilaan näkökulmasta

jos ajattelemme esimerkiksi poliisin tai vankeinhoidon henkilöstön vähentämistä niin kyllähän se toki palkkakustannuksia vähentää mutta valtion ja kansantalouden menot lisääntyvät jos rikosten selvittäminen tai uusintarikollisuuden torjuminen vaikeutuu

työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa kiinnitettiin tähän epäkohtaan huomiota ja siellä lausunnossa korostetaan että yksinhuoltajaäidille tulee turvata mahdollisuus samanpituiseen vanhempainvapaaseen kuin kahden huoltajan perheillä ja yksinhuoltajaisällä nykyisen säätelyn perusteella on

arvoisa herra puhemies

tuntuu että se on juuri se näkökulma joka jää kaikkein heikoimmalle näissä hankinnoissa monissa paikoin

palkan sijaan opiskelijat saisivat päivärahaa sekä maksuttoman majoituksen muonituksen vaatetuksen terveydenhuollon opinto ja harjoitusvälineet sekä kotilomamatkan kaksi kertaa kuukaudessa

ja kysyn teiltä nyt ministeri katainen kun tarkastusvaliokunta edellyttää tässä mietinnössä hallituksen laativan näitä vaihtoehtoisia työvoimaennusteita

tässä on tullut hyviä evästyksiä ja olen iloinen siitä että myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja joka sitten sitä valiokuntatyötä johtaa on ollut tätä keskustelua kuuntelemassa

vielä tuossa lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen että yksinhuoltajien mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamisessa ovat monista syistä johtuen heikommat kuin vanhemmilla kahden huoltajan perheissä ja sen vuoksi kun perhevapaalainsäädäntöä säädetään tulisi kiinnittää erityinen huomio yksinhuoltajaperheiden asemaan

varmasti on hyviäkin esimerkkejä mutta valitettavan paljon on tullut tietoon näitä huonoja esimerkkejä mistä olen huolestunut

nämä ehdotetut opintososiaaliset etuudet vastaisivat pääsääntöisesti maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien etuuksia

milloin aiotte toteuttaa missä aikataulussa aiotte tämän

totean vielä että tiedän että sosiaali ja terveysvaliokunta on erittäin työllistetty

vaatimus

en ole asiasta nyt ennättänyt kenenkään kanssa keskustella mutta toivottavasti mietinnön antava valiokunta voisi harkita sitä että pyytää lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalta

monilapsisissa perheissä saattaa olla luontevampaa että isän vastuu painottuu vanhemmista lapsista huolehtimiseen ja äiti puolestaan keskittyy imetysikäisen vauvan hoitamiseen

kyllä silloin kun puhutaan aivan pienten lasten siis vauvojen hoidon jaksottamisesta täytyy muistaa myös tuo biologinen todellisuus

ehdotettu opintososiaalisten etujen muutos ei näytä vaikuttavan rajavartijaopiskelijoiden rekrytointiin merkittävästi

se on tietysti todettava vaikka täällä näitä epäkohtia tämän hallituksen esityksen kohdalla on nostettu esiin niin kuin kuuluu nostaakin esiin että kyllähän tämä lähtökohtaisesti on todellakin hyvä esitys

perhevapaalainsäädäntöä tulee kehittää ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta ja mielestäni pikkulapselle tulee ennen muuta turvata oikeus omien vanhempien syliin

rajavartijan peruskurssia koskevien muutosten lisäksi rajavartiolaitoksen hallintolakiin täsmennettäisiin raja ja merivartiokoulun opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säännöksiä kuten opiskeluoikeuden menettämistä ja opintojen keskeyttämistä koskevia kohtia